joten onko nyt ely keskuksia ohjeistettu yhtenäisesti kun tuntuu että eri maakunnissa on vähän eri käytäntöä tässä että myös maaseudulle saa rakennuslupia

tämä on sellainen asia joka ihmisiä suoraan sanoen aika paljon suututtaa että ei omalla rahalla saa omalle maalleen rakentaa

tämä kysymys täytyy ehdottomasti myös tässä kun aluehallintoa tarkastellaan ottaa huomioon että ihmisillä on oikeus vähän sanotaan mukaillen näitä ohjeita noudattaa eikä niin tiukasti että rakentaminen oman kodin rakentaminen on päätynyt asia lähetetään hallintova liokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan maa ja metsätalousvaliokunnan sivistysvaliokunnan sosiaali kiellettyä joka niemeen notkoon ja tasa arvovaliokunnan sekä ympäristövaliokunnan on annettava saarelmaan

juoksipa sitten susi kaksi poronkusemaa tai kolme niin joka tapauksessa suurpetojen aiheuttamat vahingot ovat kasvaneet merkittävästi

on hyvä että metsästysasetusta on muutettu niin että suurpetojen poikkeuslupien myöntäminen on siirretty riistanhoitopiireihin

kyllä varmasti nuo skandaalimaiset myrkkyruuat mitä ulkomailta on tullut tuovat tietysti kotimaisia kuluttajia suomalaisen hyvän lähiruuan pariin

jos ei siellä tapahdu jos tätä tulppaa ei aukaista suomalaiselle ruualle enemmän niin on ihan varmasti vaikeata saada suomalaista ruokaa lähiruokaa ja totta kai laitoksilla on myös oma roolinsa tässä

niin kuin täällä ed

kangas totesi myös ruuan raaka aineita tulee aika paljon ulkomailta muun muassa leipäviljaa vaikka suomessa valmistettua olisikin tämä ruoka

tässä kyllä ohitettiin yksimielinen mietintö ja niin kuin sanottu meidän täytyy kyllä ottaa vastuumme yleisradion rahoituksen pysyvästä järjestämisestä ja niin että hallinto pysyy riippumattomana erilaisista lobbausryhmistä ja myös niin että tämä toimialan laajuus säilyy edelleen yleisradiolla niin kuin se nyt on

totta kai valtion raha on halpaa ehkä valtio saa halvemmalla sen rahan mutta ne kerrannaisvaikutukset mitä monista projekteista tulee tieasioissa kun ne saadaan aikaisemmin käyntiin totta kai vaikuttavat myönteisesti myös yhteiskunnan kannalta

silloin meillä pitää olla mahdollisuus rahoittaa erilaisin keinoin sekä eläkerahastoista että mahdollisesti sitten jostakin polttoaineesta tai muusta korvamerkitystä rahankeräämiskeinosta

eu direktiivejä tarkasti mukaillut alkuperäinen esitys parani tuntuvasti valiokunnan käsittelyssä ja myönteistä palautetta on tullut myös alan toimijoilta ja yrittäjiltä

tämän kompromissin kanssa voidaan elää

täysin villi ja vapaa reittiliikenne olisi ollut katastrofi sekä matkustajille että yrityksille varsinkin kun alkuperäinen esitys aiottiin toteuttaa valtavalla vauhdilla ilman siirtymäaikoja

toisaalta on oltu sitä mieltä että pitkät siirtymäajat ovat ehdottoman välttämättömiä jotta taloudellisissa vaikeuksissa olevat niin sanotut kehäkunnat voivat sopeutua ja liikenteenharjoittajat voivat sopeutua tähän uuteen tilanteeseen ja lippusopimusten järjestämistapoihin

helsingin kaupungilla olisi ollut halua siihen että siirtymäaikaa ei olisi ollut ollenkaan ja tämä olisi murtanut tätä lain periaatetta jos näin suuri periaate olisi hyväksytty

kiitokset myös ed

nykyiset seutu kaupunki ja työmatkalippusopimukset on mahdollista liittää siirtymäajan liikennöintisopimuksiin jos liikenteenharjoittaja pitää eriytettyä kirjanpitoa

lipputuki on olennainen matkustajien lippujen hintoihin ja tätä kautta matkustajamääriin vaikuttava seikka

onko tiede keino ja väline vai itsetarkoitus

monet tutkijat sanovat että on olemassa itseisarvoista tiedettä

nyt on koettu tilanne jossa kutsujoukkoliikenneluvan perusteella on voitu harjoittaa perinteisen taksiliikenteen kaltaista toimintaa ja tässä nyt sitten saatiin tätä rajanvetoa

valiokunta edellytti että liikenne ja viestintäministeriö antaa selvityksen lain toimivuudesta ja vaikutuksista jo ennen kuin tämä siirtymäaika loppuu

mutta me tarvitsemme myös humanistisia aloja jotka tarvitsevat tukea me tarvitsemme sivistysyliopistoa me tarvitsemme yhteiskuntatieteitä ja sitä kautta sosiaalisia innovaatioita

valtio tulee onneksi vastaamaan tutkimuksen ja opetuksen perusrahoituksesta ja yliopistot muuttuvat siis tilivirastoista joko julkisoikeudellisiksi laitoksiksi tai säätiöyliopistoiksi

arvoisa rouva puhemies

toiveita olisi uusista hienoista ratkaisuista muun muassa se että nopeusrajoituksia voitaisiin muuttaa joustavammin vuodenajan sään mukaan mutta niihin eivät rahat riitä

korjausvelkaa on niin paljon että ei pysytä kohta perässä

huonokuntoisten sorateiden määrä on pienentynyt mutta nämä seutukuntatiet päällystetyt tiet ovat huonontuneet samoin sillat ja kevyen liikenteen väylien rakentaminen on jäänyt enemmän kuntien vastuulle

mitä tulee ulkopuoliseen rahoitukseen tässä maailman taloustilanteessa pidän erittäin tärkeänä että valtion rahoitus jatkuu mahdollisimman tasapuolisesti eri yliopistoille varsinkin julkisoikeudellisille

valtiontaloudellinen tasapaino tietysti vaatii sen että rahaa ei hirveästi ole ainakaan lisää mutta sitten meidän täytyy arvotella se paljonko oikeasti annetaan perusväylänpitoon ja paljonko sitten kehittämishankkeisiin onko niistä kehittämishankkeista sitten tingittävä

ne ovat tärkeitä alueiden kehityksen kannalta

yksi meitä miellyttävä asia pirkanmaalla oli se että lentoliikennettä parannetaan

me haluamme että tampere pirkkalan kenttä on kansainvälinen lentokenttä helsinki vantaan ohella ja tosiaankin kakkosterminaali tulee nyt saamaan rahoituksen jos vain nyt finavia vielä suostuu oman osuutensa hoitamaan

meillä suomessa varsinkin keskusta on jo aikoinaan kekkosen aikaan ajanut sitä että meillä on laaja yliopistoverkko myös maaseudulla ja maakunnissa

heikki a

väestöpohjaan nähden meillä on todella monta yliopistoa joidenkin mielestä ehkä liikaakin mutta yhteistyöllä ja tällä uudistuksella koetamme yliopistomme säilyttää ja niitä kehittää myös yhteistyön suuntaan

yksi tärkeä asia tietysti on myös sitten haja asutusalueiden joukkoliikenne josta olen erittäin huolissani vaikka tosiaankin joukkoliikennetukea on annettu

mehän teimme tamperettakin varten oman lain tästä yhteistyöstä ja nyt on onneksi menossa joukkoliikennelain suhteen jatkoaika mutta vielä raaka kilpailu avautuu tässä jossain vaiheessa

nopeat laajakaistayhteydet ovat todella tärkeitä

totta kai täällä voidaan lupauksia tehdä niin kuin oppositiosta on heitetty että joka mökkiin ja näin se maksaa miljardeja mutta kunhan nyt päästään ensin tämänkin hallituksen esityksillä eteenpäin

vielä sanoisin ylipäänsä tästä polttoaineveroasiasta että nyt kun dieselin hinta nousee ja vaikka käyttövoimavero pienenee se ei silti vielä riitä kompensoimaan kuin ihan vähissä liikennemäärissä kilometrimäärissä

tässä mielessä meidän täytyisi myös sitten subventoida jollain tavalla varmaankin tätä liikennepuolta

joka tapauksessa nimenomaan olen itse esittänyt verotilijärjestelmän käyttöä mutta tuntuu olevan ainakin valtiovarainministeriön kovin vaikeata lähteä sitä toteuttamaan

kyllähän yhteiskunnassa tietysti sosiaalipolitiikka liittyy selkeästi siihen yhteiskuntaan mutta ennen kaikkea myös talouteen niin että kyllä meidän numeroitakin täytyy jonkin verran täällä käsitellä vaikka tietysti sosiaalipuolella jos rahaa pannaan lisää niin ainahan sitä vaan voisi laittaa sinne ihan loputtomastikin jos näin on

kansalaisten ostovoiman vahvistuminen on tärkeää ja edellytyksenä että me voimme tulonsiirtoja ylipäänsä suorittaa on se että työllisyys on korkealla ja talous olisi hyvässä kunnossa

lapsilisien korotus kolmannesta lapsesta lähtien kotihoidon tuen hoitorahan nosto yksityisen hoidon tuen nosto ja myös monia muita hyviä päätöksiä perintöveron alentaminenkin se on sosiaalinen toimenpide

toki valiokunta on kiinnittänyt huomiota siihen että lapsilisän korotus ei paranna toimeentulotuen varassa elävän perheen tilannetta sillä lapsilisä otetaan huomioon tuen määrää laskettaessa

tämä on hyvä alku

mikäli kyse on valituksesta joka kohdistuu suoraan perustoimeentuloon ollaan helposti tilanteessa että ihminen joutuu turvautumaan kunnalliseen toimeentulotukeen

olen tässä keskustellut eri kuntien hankintapäälliköiden kanssa ja siellä yksi ongelmakenttä on se että kun ihminen tulee akuutista kriittisestä hoidosta niin erityisesti ikäihmiset ovat kuntoutuksen tarpeessa ja jos tämä kuntoutus epäonnistuu niin useimmiten vanhempi ihminen päätyy laitospaikalle jopa petipaikalle loppuiäkseen

se on paitsi inhimillisesti epäoikeudenmukaista myös kunnille erittäin kallista eli kysymys on vain muutamista viikoista kun ihmisen pitäisi kuntoutua ja siihen pitäisi saada lisää voimavaroja